osallistuminen edistää samalla jäsenmaiden yhteistyökykyä esimerkiksi yhteisten harjoitusten ansiosta

arvoisa herra puhemies

keskustelu on erittäin ajankohtainen ja tänään tulemme varmaan keskustelemaan kahdesta kokonaisuudesta joista ensimmäinen liittyy veronkierron estämiseen ja toinen harmaan talouden torjuntaan

siinä puheenjohtajuuskauden tuloksiksi voidaan laskea ihmisoikeuksien entistä järjestelmällisempi huomioiminen ihmisoikeusvalvonnan vahvistaminen unionin kriisinhallintatyössä

tavoitteena on että pienistäkin ansiotuloista jäisi käteen nykyistä enemmän jolloin työn vastaanottaminen olisi entistä kannattavampaa

koulutukseen suunnattujen indeksiin sidottujen menojen osalta nämä leikkaukset kompensoidaan täysimääräisinä sillä koulutukseen ei enää kohdisteta uusia säästöjä

huhtikuussa hallitus tekee työnantaja työntekijä ja tuottajakeskusjärjestöjen sekä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan edustajien kanssa yhteisen matkan washingtoniin jatkamaan tätä vuoropuhelua

se on tulitauko ja se on rauhansuunnitelma jota arvioidaan kolmen viikon sisällä uudestaan

maailmalla kriisit ovat arvaamattomia mutta suomi osana euta pyrkii vastaamaan unioniin kohdistuviin odotuksiin kansainvälisessä kriisinhallinnassa

kansainvälisen osuuden osalta johonka siis itse keskityn tänään olen tyytyväinen siihen että eduskunta pitää suomen ihmisoikeuspolitiikan painopisteitä oikein asetettuina

näillähän ei ole toistensa kanssa minkäännäköistä tekemistä

tätäkin taustaa vasten pyrimme tekemään kaikkemme sen eteen että tappiot minimoidaan ympäristövahingot minimoidaan ja löydämme myös varat sille että talvivaara saadaan uudestaan liikkeelle

arvoisa herra puhemies

tämä on siinäkin mielessä ajankohtainen että olin puolisentoista viikkoa sitten washingtonissa kevätkokouksessa jossa imfn puitteissa ja kansainvälisten kollegoiden kanssa käytiin pitkä keskustelu ei vain panama papereista vaan veronkierrosta ylipäätään ja toisekseen viime viikon lopulla torstaina perjantaina ja lauantaina meillä oli amsterdamissa ecofin kokous jossa tämä nousi pääteemaksi

olen valmis sitoutumaan siihen sote malliin jonka saamme yhdessä ja potentiaalisesti parlamentaarisesti aikaiseksi

tavoitteena näillä pakotteilla on luoda lisäpainetta sille että venäläiset joukot todellakin vetäytyvät itä ukrainasta

hallitus huolehtii myös siitä että ansiotasoindeksin mukaiset tarkistukset tehdään työn verotuksen kaikilla tulotasoilla jotta kenenkään työn verotus ei kiristy ansiotason nousun myötä

talouspakotteet eivät ole kenenkään yhdenkään jäsenmaan tai koko unionin kannalta helppoja mutta eu on silti pystynyt tilanteessa yhtenäiseen päätöksentekoon ja toimintaan

se suuri pelko joka minulla henkilökohtaisesti oli oli juuri tuo että joku ihminen saattaa menettää henkensä sen pohjalta mitä näistä raporteista on löytynyt

toinen oli etyj josta suoriuduttiin myös ihmisoikeusulottuvuuden saralla tyydyttävästi eli kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet osallistua etyjin toimintaan turvattiin ja pyrittiin niitä vahvistamaan ei vähiten keski aasiassa

eun taisteluosastot on luotu sitä varten että tarvittaessa eulla on nopean toiminnan joukkoja käytössään jos kriisi vie

yhtä hyvin kuin minä olette kuitenkin ollut valtioneuvoston jäsenenä monta vuotta tiedätte että euroopan unioni ei todellakaan ole mikään kirjanpitoharjoitus jossa katsotaan miten paljon pantiin sisään ja miten paljon tulee ulos

nyt eduskunnan käsittelyssä olevassa budjetissa on myös lukuisia toimia työllisyyden tukemiseksi

arvoisa puhemies

euroopan unioni ja yhdysvallat ovat perinteisiä luonnollisia liittolaisia kansainvälisen talouden kehittämisessä avoimempaan ja sääntöpohjaisempaan suuntaan

itse olen nähnyt ehkä sosiaali ja terveyspalveluiden keskiössä sen että niiden pitää olla hyviä ja kustannustehokkaita ja tämä ei silloin minun mielestäni katso sitä onko se julkisen sektorin toimi onko se yksityisen sektorin toimi vai onko se kolmannen sektorin toimi

toistaiseksi se keskustelu joka on käyty ja se informaatio joka on vuodettu ei ainakaan minun tietojeni mukaan ole johtanut tällaiseen tilanteeseen

arvoisa rouva puhemies

tavoitteena on se että rajanylityspaikat annetaan ukrainalaisten huostaan joille ne kansainvälisen lainkin näkökulmasta kuuluvat

näiden pidemmällä aikavälillä vaikuttavien kokonaisuuksien rinnalla rajatut työllisyyttä ja kasvua vahvistavat toimet tukevat kokonaispakettia ja tasoittavat suhdannetilannetta

ehkä vastakysymyksenä voin esittää uskooko edustaja pekkarinen todellakin että valtio pystyy täällä suomessa vivuttamalla valitsemaan ne voittajat joilla saadaan talous kasvuun

kiire sen takia että meidän työttömyystilanne heikkenee jatkuvasti

hallitus on aiemmin tehnyt päätöksen makeisten ja jäätelön valmisteverosta luopumisesta siihen liittyvien valtiontukiongelmien vuoksi

meidän tavoitteenamme tässä kehyspäätöksessä oli pitää kiinni hallituksen perustalouspoliittisesta linjasta joka määriteltiin vajaa vuosi sitten

toisaalta olemassa olevia ongelmalliseksi koettuja esteitä tulee pyrkiä purkamaan mikä edellyttää usein lainsäädännön tarkistamista yhdessä tai useammassa maassa

kolmas euroopan romanifoorumin ja euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun tehtävän perustaminen oli pitkälti suomen aloitteellisuuden tulosta ja meillä oli myös merkittävä rooli etyjissä ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa

minä uskon että meillä jokaisella tässä salissa on yhteinen tavoite ja se on se että kitketään harmaa talous ja veronkierto

kiire sen takia että me olemme tällä hetkellä euroopan sairas mies

dialogia ylläpidetään jatkuvasti

venäjän vastaisia pakotteita ovat asettaneet myös muut pohjoismaat eli norja ja islanti sekä yhdysvallat kanada australia uusi seelanti japani sveitsi ja albania

suoran omistuksen järjestelmä säilyy suomessa ja se on käytössä myös norjassa bulgariassa kreikassa maltalla sloveniassa bosnia ja hertsegovinassa montenegrossa makedoniassa serbiassa ja turkissa

sen takia että se rapauttaa ja kaventaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja sen takia olen äskeisen puhujan kanssa tästä yleisestä tavoitteesta pitkälti samaa mieltä

tässä pieni sulku väliin

transatlanttisen sopimuksen ratkaisut voisivat toimia malleina tuleville monenkeskisille sopimuksille wton piirissä

valitettavasti aika usein käy niin että olemme kyllä valmiita purkamaan näitä rajaesteitä kunhan meidän ei tarvitse muuttaa omaa lainsäädäntöämme

arvoisa puhemies

itse olen näiden viime päivien aikana puhunut useita kertoja kollegoiden kanssa viimeksi viime iltana saksan liittokanslerin kanssa eli puhelindiplomatia

vaikka työn verotuksen kiristäminen ei millään tulotasolla ole työnteon kannalta järkevää on solidaarisuusveron funktio nimensä mukainen

toimia vaaditaan sekä valtiolta yrityksiltä että meiltä jokaiselta suomalaiselta

arvoisa rouva puhemies

ärade talman

suomi elää ulkomaankaupasta

todellakin meillä on eussa tällä hetkellä tammikuussa ulos tullut kokonaisuus veronkierron vastaisesta toimenpidepaketista ja siinähän on viisi keskeistä aloitetta